suomalainen demokratia toimii erittäin hyvin ja kun kunnille annetaan taloudellisia mahdollisuuksia valtionosuuksien kautta ja ennen kaikkea elinkeinoelämää kehittämällä niin että yrityselämä elpyy koko maassa niin kuntatalous vahvistuu ja kunnat osaavat tämän asian päättää

varmaan joillakin alueilla voidaan olla hieman miten sanoisin tässä kehityksessä ehkä jäljessä mutta kyllä kotimaakunnassani esimerkiksi kaikille jäsenille menee tiedotuslehti ja tiedotteet menevät varmasti perille

iloitsen myös siitä mitä edustaja zyskowicz totesi puheenvuorossaan että tällaisia pikkujuttuja esimerkiksi rattijuopumukset ja vastaavat pikkujutut on todella pystyttävä käsittelemään nopeasti ja turhia valitusoikeuksia tulee karsia

valittaminen kuuluu länsimaiseen oikeuskäytäntöön ihan lähtemättömästi mutta sellaisesta että samaa pientä juttua jaanataan kaikki oikeusasteet ja tehdään yhteiskunnalle valtavat kustannukset eikä mitään hyötyä on päästävä eroon ja mahdollisimman äkkiä

tietysti ihmisellä meillä jokaisella allekirjoittanut mukaan lukien on hieman valikoiva muisti sehän on pakko tunnustaa mutta metsäpeuran osalta teille soisi nyt sen muistin palaavan pätkittäin kuin eräällä elokuvahahmolla aikanaan koska metsäpeuran kohtalo tässä asiassa on se josta on iso murhe

lauri kähkösen äskeinen puheenvuoro ryhmien koosta oli rehtorin puheenvuoro asiansa osaava tunteva puheenvuoro siitä miten asiaa tulee lähestyä

liito oravasta tällä lakiesityksellä minkä hallitus on tehnyt pääsemme hyvin eteenpäin ja tästä turhasta jonninjoutavasta byrokratiasta pääsemme eroon mutta hyvät ystävät hyvät kollegat kiinnitetään huomiota niihin asioihin jotka todella ovat uhanalaisia jos kerran luontoa suojellaan

susipopulaatiota pitää vähentää ja sellaiset sudet saada luonnosta pois mitkä ovat suurin piirtein saksanpaimenkoiran näköisiä eivät ole susia

lähtökohtana on avoimen tasapuolisen hankintamenettelyn kautta tehostaa julkisten varojen käyttöä ja edistää hintalaatu suhteeltaan parhaiden hankintojen tekemistä

hankintalaissa hankinnat jaetaan hankinnan ennakoidun arvon perusteella kolmeen luokkaan

arvoisa rouva puhemies

kynnysarvot ovat nykytilanteessa sopivaa tasoa mutta hintojen noustessa on varmistettava että kynnysarvojen taso ei jää liian matalaksi

kun pampalon kultakaivosta perustettiin aikanaan niin kyseisen ministeriön ja kyseisen hallinnonalan virkamiehet totesivat että siellä on muuan harvinainen laji joka on uhanalainen

toivon hartaasti sitä että nämä pikavipit ja tämän tyyppiset pikaluotot pystytään järkevällä lainsäädännöllä estämään niin ettei varsinkaan meidän nuoria suisteta jo hyvin nuorella iällä siihen valtavaan kuiluun jossa heidän luottokelpoisuus menee ja se vaikuttaa sitten heidän elämäänsä pitkälti eteenpäin

kunta otti totta kai kantaa että saisimme kaivoksen pyörimään ja sinne tuli sitten virkamiehiä tutkimaan edustaja halmeenpään mainitsemalla virkavastuulla

myös yritykset tuntevat huonosti uutta hankintalakimenettelyä

eduskunta vaati näinkin pikaisesti selontekoa hankintalaista koska uusi laki aiheutti pelkoja palvelujen laadun heikkenemisestä ja palvelujen yksityistämisestä

eduskuntakeskustelussa eri puolueiden edustajat väläyttivät jopa mahdollisuutta että oltaisiin siirtymässä jonkinlaiseen huutolaisyhteiskuntaan

arvoisa rouva puhemies

se prosessi oli heille valtavan pitkä ja äärimmäisen raskas ja eduskunnan pitää pitää huoli siitä että vapaan markkinatalouden autuuden nimissä ei pystytä tällaista holtitonta luotonantoa enää ylläpitämään

perustuslakivaliokunta mietinnössään aivan oikein nostaa esille nämä äsken jo edellä kuullut ja myös valiokunnan puheenjohtajan esille tuomat asiat

äkillisen rakennemuutoksen alueiden vaikeaan tilanteeseen osoitettu rahamäärä on erittäin hyvä ja tulee riittävällä nopeudella että tähän erittäin vaikeaan metsäteollisuuden tilanteeseen ja muihinkin tällaisiin tilanteisiin pystytään reagoimaan riittävän nopeasti

saatte itse päätellä mitä se on mutta olisi kuitenkin hyvä että virkamiehetkin joskus olisivat totuuden kanssa tekemisissä sillä keinoin että tunnustaisivat tosiasiat ja eivät kävisi ihmisten elinkeinojen kimppuun niin kuin nyt on luonnonsuojeluasioilla käyty

ensinnäkin tämä puhemiesneuvoston aloiteoikeus siitä että eduskunnan virkamiehiä koskevaa lakia uudistetaan on erittäin oikeansuuntainen ja oikea aikainen aloite

pitää muistaa että suomen metsät ovat euroopan unionin mittapuussa kaikkein eniten suojelualueita sisältäviä elikkä suomi on tässä kunnostautunut kiitettävästi enkä ymmärrä tuota arvoisien edustajien ajattelumallia että metsien hakkuu olisi jotain metsien tuhoamista

on hyvä että luotonantajat rekisteröidään ja sitten laaditaan tarkat säännöt ja ennen kaikkea finanssivalvonnalle annetaan tässä asiassa tulevaisuudessa yhä enemmän työvälineitä ja myös työvoimaa että finanssi oyn luotonantotko muuten jotta luotonannon valvonta on tehokasta toimivaa ja ennen kaikkea ajantasaista

reilujen pelisääntöjen puitteissa tapahtuvassa kilpailussa ei pitäisi olla mitään pelättävää

pääomamarkkinat ovat vapautuneet sille emme mahda mitään mutta se tarkoittaa sitä että tämän valvonnan tulee olla myös tiukkaa jottei näitä finanssikriisejä rupea nyt joka vuosi kuplahtamaan pinnalle aina milloin minkäkin liiallisen luotonannon takia

esimerkiksi käy helsingin jätehuolto jossa valvonta petti totaalisesti kun jäteyrittäjä johti jätteet rikollisella tavalla sadekaivoon ja siitä sitten vesistöön

toivon että näiden alueellisuus huomioidaan tässä muutenkin kuin sillä nimenomaisella paikkakunnalla niin että tulee siihen lähipiiriinkin uusia työpaikkoja valtion rahoituksen kautta

koska eduskunta itse säätää lakeja niin on aivan kohtuullista ja oikein että eduskunnan toiminta perustuu eduskunnan suuressa salissa tekemiin lain tasoisiin päätöksiin

on tärkeää että laki saadaan voimaan nopeasti ja on yhtä tärkeää että hallitus seuraa jatkossakin näitä luotonantoja tarkasti jottei huonoja ikäviä yllätyksiä pääse tapahtumaan tulevaisuudessa

nyt kun tätä omaisuuden mahdollista lisäämistä joustavoitetaan niin että voidaan pörssistä ostaa valtiolle tärkeitä omista omista tarja minut jo omistuseriä niin ei kai tämä vaan tarkoita sitä että ruvetaan valtion omaisuutta taas myymään sen sijaan että pysyttäisiin siinä että omaisuus säilyy ja vilunki kaideto myönnämme tähän yhteyteen vielä vastauspuheenvuorot tukku seuraaville edustajille lusty

tämän perustuslaissa olevan määräyksen mukaan kun annetaan kansalaisia koskevia määräyksiä sen tulee olla tarkasti merkittynä lakiin niin että ihmisten oikeusturva säilyy

sama rakennuslupa voi olla kymmeniä kertoja valitusten takia seisonut niin kuin kotikunnassani ilomantsissa on käynyt aivan turhaa byrokratiaa jolla yritetään estää maaseudulla rakentaminen ja varmistetaan maaseudun autioituminen

helsingin esimerkki osoittaa että niin suurista kuin pienistä kunnista puuttuu hankintaosaamista

arvoisa rouva puhemies

sitten tämä lakko oikeuden tarkka määrittely on myöskin tärkeä kansainvälisten sopimusten kannalta niin että meillä nämä asiat ovat eduskunnan päättämiä ja ovat siinä samassa linjassa mitä suomen perustuslaki muultakin lainsäädännöltä vaatii

on hyvä että edellisissä puheenvuoroissa edustaja essayah ja edustaja eestilä nostivat esille todellakin sen että suomessa järjestelyt ovat kunnossa ja tämä nyt esillä oleva asia täydentää tätä euroopan unionin antamaa velvoitetta meille ja laitamme tämän asetuksen ajan tasalle tässä maassa

varsinkaan pienillä kunnilla ei ole mahdollisuutta perustaa hankintahallintoa

ratkaisuna on jo paikoin ollut se että tällaiset pienet kunnat perustavat keskenään alueellisia hankintarenkaita

saukkonen skinnarin sir rajamäki lapintie on kaikesta ministerit tarvittaessa antavat omat

on selvää että kun kansakunta elää reilusti velaksi ja tuotanto laskee niin kuin muuan edustaja totesi viisaasti tässä asiassa jos kansakunta ei enää investoi vaan syömme omaa pääomaamme koko ajan niin sillä tiellä tulee loppu ja hyvin äkkiä

maatilatalouden kannattavuus on tämän päivän maanviljelijöillä todella suuri haaste

jos me rupeamme pakkosääntöjä tekemään kun olemme kuten edustaja eestilä totesi valinneet tämän euroopan unionin avoimen talouden maailman jossa yritykset voivat vapaasti valita maan minne he sijoittuvat ovatko yritykset täällä vai menevätkö lahden eteläpuolelle tai minne ne menevät

lisäksi monia seudullisia hankintakeskittymiä on aloittanut eri puolilla suomea kuten kuopiossa etelä karjalassa ja hämeessä

esimerkiksi tämä yhteiskuntasopimus jota nyt on väännetty hyvin pitkään on yksi askel tässä ketjussa jotta saamme tämän suomalaisen systeemin pelaamaan työpaikkoja syntymään ja valtiontaloutta tervehdytettyä

bioenergian saatavuuden kannalta arvoisa ministeri on tällä hetkellä tilanne kemera varojen suhteen se että tälle vuodelle myönnetyt määrärahat ovat loppumassa tuossa lokamarraskuun vaihteen tienoilla

verotuloja ei tule ja velkaa emme pysty takaisin maksamaan jos ei ole tuloja mistä maksaa

tässähän sitä on tehty ja hyvä että näin mennään

kuitenkin jos hankintalaista aiheutuu liikaa byrokratiaa vähenee kilpailun määrä sillä pienillä yrityksillä ei ole voimavaroja osallistua kilpailumenettelyyn

toki ensi vuoden rahoja hieman käyttämällä jo tai siirtämällä hankkeita ensi vuoden puolelle pystytään tilanteesta selviämään

ainoa vaihtoehto on saada meidän kannattavuutemme oikealle tolalle että pystymme myymään tavaroita ulkomaille saamaan kilpailukykyä paremmaksi ja uusia työpaikkoja ei tarvita mitään teidän esittämiänne velanottokonsteja taikka muita tällaisia

osaamisen ytimen pitäisi olla palvelujen ja tavaroiden laadussa ja yrityksen osaamisessa ei niinkään tarjouksen muotoilussa

tarjouksen laatua arvioitaessa huomion pitää kohdistua palvelun laatuun ei niinkään tarjouksen muodolliseen hyvyyteen

hyvin moni näistä nuorista ja niistä perheistä joilla on varallisuutta maksaa haluaa tulla suomeen kokemaan mitä on ulkomailla opiskelu ja nimenomaan näkemään näitä meidän tietojärjestelmiä ja ennen kaikkea länsimaista tietoutta ja kielitaitoa hankkimaan

lisäksi yritysten pitää saada riittävästi tietoa hankintakilpailun aikataulusta ja lopputuloksesta

se on meille rikkaus mutta jos he ovat siitä valmiita pikkuisen maksamaan niin se on meidän yliopistoille vain hyvä lisä

herra puhemies

on hyvä että tämä ydinjäteasia keskustellaan oikein läpikotaisin tässä suuressa salissa ja kiitoksia ministeri rehnille että asia on tullut tiedonannon muodossa tähän saliin keskusteltavaksi

valtionhallinnon keskitetystä kilpailuttamisesta huolehtii hansel osakeyhtiö

arvoisa rouva puhemies

keskitettyjen hankintojen ongelma on kuitenkin se että pienten yritysten palvelukapasiteetti ei välttämättä riitä ja ne jäävät pois tarjouskilpailuista vaikka niiden hintalaatu suhde olisi suurempia yrityksiä parempi

siitähän meidän pitää olla tietenkin huolissaan mikä tilanne kreikassa on pitääkö euromaiden aina olla työntämässä rahaa lisää sinne alueelle jolla veroja ei kanneta niin kuin tulisi kantaa

se on totta että siihen ydinjätteeseen ja ydinvoimaan yleensä liittyy valtavia ongelmia vaikka se on huipputekniikkaa mutta suomi on uskottavasti tähän asti hoitanut omat asiansa ja nimenomaan niin että olemme turvallisen ydinvoiman maa olleet aina ja siitä maineesta tulee pitää kiinni kaikin käytettävissä olevin keinoin

siinä linjauksessahan mikä hallitusohjelmassa on että pyritään tästä yhteisvastuusta aktiivisesti eroon on kysymys puhtaasti vain siitä noudatammeko euroopan unionin perussopimusta jonne nimenomaan pienten jäsenmaiden vaatimuksesta otettiin se pykälä että ei tarvitse mennä takaamaan toisten lainoja eikä toisten lainoja tarvitse maksaa

on erinomaista että aluehallintoa uudistetaan ja ministeri kiviniemelle ihan ansiokkaat kiitokset siitä vahvasta työstä mitä hän asian hyväksi on tehnyt

tietoa kilpailuttamisesta tarjoaa myös työ ja elinkeinoministeriön ja suomen kuntaliiton rahoittama neuvontasivusto johon kuuluu myös neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse

jos käytämme ydinvoimaa niin pitää myös nämä jätteet sijoittaa oman maan kallioperään ja meillähän on sitä varten olemassa lainsäädäntö jonka perusteella tämä homma tehdään

mitä tulee tähän keskusteluun ympäristöministeriön lakkauttamisesta niin olkoon se esimerkkinä siitä että kun heitetään asia ilmaan sitä aikansa märehditään saadaan ainakin komeita otsikoita ja pöytäkirjapuheenvuoroja

tässä on kysymys ihan perusasiasta unionin perussopimuksen noudattamisesta

hankintalakiin liittyvän koulutustoiminnan tulee olla jatkuvaa järjestelmällistä ja helposti saatavaa

mutta arvoisa puhemies tästä ympäristöministeriön lupaharkintatoiminnasta olisin halunnut sanoa sen että on todella hyvä että tätä hallintoa virtaviivaistetaan

herra puhemies

olisi suotavaa tehdä ja voimassa olevan lainsäädännön puitteissa tulee tehdä semmoinen ratkaisu jolla myös nämä fennovoiman tulevat jätteet sijoitetaan samaan luolastoon

ennenhän se hoidettiin devalvaatiolla mutta nyt d pilleriä ei enää ole ja näin ollen meidän tulee itse leikata omia kustannuksiamme ja pitää kilpailukyky yllä omilla toimenpiteillä

ei ole siinäkään mitään järkeä että jonkun pienen biovoimalan ympäristöluvat ovat siellä hyllyllä vuosia vuosia kun asia on siitä kiinni että kun tiedetään nämä päästönormit niin pitäisi tällaisen asian käsittelyn sujua

ei ole mitään järkeä ruveta ympäri suomea kaivamaan eri luolastoja koska yksi paikka on helppo toteuttaa ja helppo valvoa ja ennen kaikkea se tekniikka on jo tiedossa

valitusten määrää voidaan vähentää nostamalla kansallisia kynnysarvoja

toinen huomionarvoinen seikka on se että kun moni on epäillyt sen kallioperän pysyvyyttä ja hyvyyttä niin pitää muistaa että suomessa on tällä hetkellä maailman johtava geologian tutkimuslaitos gtk joka on tehnyt suomen kallioperästä erittäin hyvän kartoituksen ja tietää mihin on turvallista sijoittaa nämä jätteet

lisäksi valitusten käsittelyn täytyy olla nopeaa etteivät rakennusurakat viivästy tai kuntalaisten palvelut heikkene markkinaoikeuden ruuhkautumisen vuoksi

mielestäni tässä pitää mennä eteenpäin eikä byrokratiaa luoda lisää mieluummin byrokratiaa vähemmän enemmän toimintaa niin kuin tämän hallituksen ansiokas linja onkin ollut että pyritään tekemään työtä vähennetään byrokratiaa keskitetään rahoja sinne missä niistä on eniten hyötyä

järjestöjä koskevat samat kilpailuttamissäännöt kuin yrityksiä kun järjestöjen toiminnan tarkoituksena on saavuttaa voittoa tarjoamalla palveluita

miljoonia vuosia tulevaisuuteen katsominen tietenkin on aina ennustamista mutta geologian tutkimuskeskuksen ja myös säteilyturvakeskuksen tietotaito tässä asiassa on parasta mahdollista

jos emme tee muutosta tähän politiikkaan mitä tässä maassa harjoitetaan niin olemme itse sillä kreikan tiellä ja siitä ei sen jälkeen kyllä kukaan tykkää eikä niistä lopputuloksista kanneta hyviä hedelmiä

vapaaehtoistoiminnan tukemisen pitäisi tapahtua yleisavustuksin eikä yhteiskunnan avustuksia saa naamioida palvelusopimuksiksi

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että järjestöjen asema palveluiden tuottajana ja järjestöjen juridinen asema tulee selkeyttää

toiminnan luonnetta pitää selkeyttää myös siksi että ei vaaranneta suomalaisen yhteiskunnan talkootyötä joka edistää esimerkiksi talkoohenkeä nuorisotyötä urheiluseuratoimintaa ja yhteisvastuuta